tässä juuri äsken kuulimme kuinka paljon toimenpiteitä työttömyyden torjuntaan on tehty ja iloista on kyllä lukea tätä vmn selvitystä siitä että nyt näyttää siltä että työllisyydessä on mennyt alkuvuonna odotettua paremmin ja työttömyyden kasvuvauhti on selkeästi hidastumassa

on selvää että kun yritykset lähtevät kehitysmaihin viemään osaamistaan teknologiaa rakentamaan infraa joka on hyvin tärkeätä kehitysyhteistyötä itse asiassa moni kehitysmaan päättäjä toivoo kovasti kauppaa ja investointeja omaan maahansa koska se on keino paitsi kehittää sitä maata myös luoda sinne työpaikkoja niin yritykset tarvitsevat kansalaisjärjestöjen osaamista ja apua ja minusta olisi erinomaista jos he löytäisivät toisensa

nyt kun valmistelemme tätä kehityspoliittista linjausta saman pöydän ääressä ovat kehitysyhteistyön tulevaisuutta pohtimassa yritykset ja kansalaisjärjestöt ja muun muassa finnfund on toivottanut myös kansalaisjärjestöt mukaan miettimään sitä miten yrityksiä voidaan tällä tärkeällä työllä auttaa

sitten tässä oli muutenkin yksityisen sektorin osallisuudesta kysymyksiä

haluan sanoa että se on globaali trendi

arvoisa puhemies

mutta myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa asiantuntijoilta saimme kuulla että myös suomessa nuorten ja nuorten aikuisten ryhmässä alkoholin käyttö on vähentynyt

nuorten raittius on hyvinkin paljon kasvanut ja humalahakuisuus on vähentynyt

eli katsotaan että nuoriin on jossakin määrin nämä meidän alkoholipoliittiset toimenpiteet kohdistuneet ja tehonneet

meidän tulee kaikin keinoin näitä toimenpiteitä jatkaa ja olen täysin samaa mieltä että nämä alkon kampanjat ovat olleet loistavia muun muassa tämä kännissä olet ääliö kampanja vetosi todellakin hyvin nuoriin ja näitä täytyy ehdottomasti jatkaa edelleen

hyvin ilahduttavaa suhdannekatsauksen mukaan on myös se että talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttävät jäävän pelättyä pienemmiksi

valtion toimenpiteet kuten opposition paljon parjaama kelamaksun poisto sekä yhteisövero osuuden nosto ovat vahvistaneet kuntataloutta merkittävästi

tämä tuore katsaus kertoo kyllä sen että hallituksen tähänastinen elvytystoiminta on ollut onnistunutta ja moni työpaikka on pelastunut hallituksen toimenpiteiden ansiosta

arvoisa rouva puhemies

me olemme toki tällä kaudella jo useita ulkomaalaislakeja käsitelleet ja hyviäkin päätöksiä tehneet kuten muun muassa tämä alaikäisten ikärajojen testaus

hallitus on tähänastisilla toimillaan luonut jo uuden kasvun ja talouden vakauttamisen ilmapiiriä ja tämä uusi nyt käsiteltävä hallitusohjelma pääministeri kivinimen hallituksen ohjelma vahvistaa tätä valittua linjaa

mutta kyllä vielä moni asia on kesken ja yhdyn kyllä tähän kritiikkiin mitä muutkin täällä muun muassa hallintovaliokunnan jäsenet ovat sanoneet näistä perheenyhdistämiskäytännöistä että meidän on erittäin tarpeellista saada tämä selvitys työmme avuksi tuonne valiokuntaan jotta saamme kokonaiskuvan siitä minkälaisia perheenyhdistämiskäytäntöjä eri puolilla eurooppaa on

ohjelmassa linjataan keskeisiä toimia miten talouden tasapaino saavutetaan

olen kuullut muun muassa sellaisista että joissakin maissa se perhe pitää kertoa jo siinä vaiheessa kun maahan tulee tai tietyn aikarajan sisällä

me tarvitsemme talouskasvua vauhdittavia uudistuksia ja ensi viikollahan meillä on täällä käsittelyssä muun muassa historiallinen energiapaketti joka on erittäin merkittävä talouskasvua vauhdittava uudistus

tuottavuuden parantamiseksi ja työurien pidentämiseksi tehokkainta on työhyvinvoinnin lisääminen josta täällä on tänäänkin paljon puhuttu ja pidän tätä erittäin merkittävänä asiana

se ei tapahdu väkisin ei pakottamalla mutta se tapahtuu kylläkin muun muassa esimiestyötä hyvää johtamista kehittämällä

olen itse näinä talouden vaikeina aikoina kantanut kovasti huolta siitä miten pienyrittäjämme jaksavat näinä vaikeina aikoina koska totta on se että vain hyvinvoivat yritykset luovat jatkossakin työpaikkoja

viimeviikkoinen eun päätös jossa demarit ja vihreät äänestivät päätöksen puolesta että kuljettajayrittäjien työaikaa jatkossa rajoitetaan ei ole sen suuntainen toimenpide jolla yrittäjyyttä tuetaan

päinvastoin meidän on huolehdittava työterveyshuoltoa kannustavaksi kehittämällä yrittäjien hyvinvoinnista eikä rajoittaa heidän työntekoaan

se ei vähennä niiden arvoa päinvastoin se osoittaa miten tärkeänä hallitus pitää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja näitä toimia jatketaan edelleen myös tässä hallituksessa

mutta suomi on siis saksan kanssa ja ranskan kanssa samalla tasolla jospa se nyt muistettaisiin jatkossa eikä puhuta tämän suhteen väärää tietoa muualla

samoin tulemme tekemään maailman ruoka avun kanssa eli teemme pakolaisjärjestön kautta yhteistyötä nyt kun jatkossa näitä rahoja suunnataan niin että ne menevät sinne todella vaikeille alueille joihin tällä hetkellä on vaikea saada apua perille

yk järjestöjen pääsihteerit ja johdon olen tavannut käytännössä kaikki nyt tämän muutaman kuukauden aikana ja voi sanoa että tämä mainekeskustelu on hyvin suomalaista keskustelua suomalaisten keskenään käymää keskustelua

itse olin useassa tilaisuudessa puhumassa naisten ja tyttöjen hyväksi tehtävästä työstä ja missään ei tullut vastaan muuta kuin suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa keskustellessa että meidän maineessamme olisi joku ongelma

sen lisäksi me teemme yk järjestöjen kanssa yhteistyötä painotetaan un womeniä unicefia ja muun muassa unfpaa ja muitakin toki on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hankkeiden kautta ollaan monessa mukana ja sen lisäksi meillä on edelleen nämä maat jotka ovat meidän kumppanimaitamme joiden kanssa tehdään kahdenkeskistä yhteistyötä

olen erityisen ilahtunut näistä panostuksista perusopetukseen ja lisäpanoksista opetusryhmien pienentämiseen

hallituksen elvytystoimet tässä vaikeassa kansainvälisen kriisin aiheuttamassa taloustilanteessa ovat kuitenkin olleet oikea aikaisia ja onnistuneita

ammatilliseen koulutukseen aloituspaikkoja lisätään nyt yli neljällä tuhannella paikalla ja tämä on todella merkittävä panostus

tämä on se ensimmäinen panostus joka on sovittu tässä vaiheessa ja sitten sitoumuksen mukaan sitä tulemme kasvattamaan eli tästä ei tarvitse huolehtia tässä ilman muuta suomi on mukana

urpilainen aikaisemmin syytti hallitusta tästä valtavasta velkamäärästä ja mainitsi syyksi sen että veronkevennykset ovat olleet niin rajuja

me tiedämme kaikki että suomi on sitoutunut näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin joissa historiallista on se että todellakin ympäristötavoitteet on sidottu nyt näihin köyhyyden vähentämisen tavoitteisiin

nämä lisäykset ovat tarpeen sillä ilman riittäviä taloudellisia edellytyksiä meidän on mahdotonta pitää yliopistojen korkeaa tasoa ja kehittää osaamistamme

tämä tällainen puhe täällä salissa on kyllä aikamoista koska kaikkihan me tiedämme mistä tämä talouskriisi on tänne suomeen rantautunut

kaiken kaikkiaan tämä talousarvio osoittaa että kokoomuksen puheet kiitos siitä ministeri sarkomaalle sivistyksen ja koulutuksen merkityksestä ja niihin panostamisesta eivät ole jääneet retoriikaksi vaan ovat todella saaneet jatkuvasti uutta ja konkreettista sisältöä

nämä koskettavat ihan jokaista suomalaista

erityisesti nyt heikkenevän taloustilanteen aikana osaamiseen ja tulevaisuuteen tehtävät panostukset ja niiden merkitys korostuvat jatkossa

siellä on valtava määrä kymmenittäin uusia menoli säyksiä ja tulopuoli taas on kyllä hyvin huteralla pohjalla

yksi huolenaihe minulla kuitenkin on

osaamistarve korostuu erityisesti haastavilla alueilla kasvukeskusten ulkopuolella

jos me emme kykene menokasvua sekä valtiontaloudessa että kunnissa hillitsemään meidän velkamme kasvaa rajua vauhtia tästä eteenpäin

elinkeinoelämälle yliopistokeskukset sekä ammattikorkeakoulut ovat merkittäviä ja hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita

yliopistokeskuksilla on merkittäviä tutkintoon johtavia koulutustehtäviä mutta jo vuosia niiden resurssit ovat olleet rajalliset jotta tutkimus ja koulutusympäristön kehittäminen todella olisi mahdollista

kokoomus pitää tärkeänä sitä että me lähdemme hakemaan velan takaisinmaksua ja talouden tasapainoa sekä tätä kestävyysvajeen umpeenkuromista sillä että lähdetään ensinnäkin rakenteita uudistamaan

kuntareformi on tärkeä kuntien palvelujen tuotanto on tärkeää saada tehokkaammalle mallille

yliopistokeskusten toiminta ja rahoitus on turvattava jatkossakin ja niiden tulisi jollakin tavalla näkyä myös valmisteltavassa yliopistolaissa

lopuksi vielä kuten valtiovarainvaliokunta on kiinnittänyt huomiota talousarvioehdotuksessa on edelleen joitakin määrärahoja jotka eduskunta jatkuvasti joutuu budjettikäsittelyn yhteydessä lisäämään

eli työurien pidentäminen on tärkeää mutta sen täytyy lähteä työelämän kehittämisen kautta työuran alkuvaiheesta keskeltä ja loppupäästä siten että työurat todella pitenevät

tämä ei ole yksistään eduskunnassa päätettävä asia vaan tämä on kaikkien suomalaisten työelämässä toimivien yhteinen huoli ja tässä täytyy todellakin edetä

arvoisa puhemies

me tarvitsemme kasvua vauhdittavia toimenpiteitä kuten verouudistuksen mutta hyvin todennäköistä on kuten täälläkin on keskusteluissa moneen kertaan esitetty että tarvitaan myös veronkiristyksiä sekä menoleikkauksia

haluaisin heti aloittaa sillä että meidän on kuitenkin nyt hyvä muistaa että viiden vuoden kuluttua meillä poistuu satatuhatta työtätekevää ja meillä on taas vastaavasti suurempi määrä eläkeläisiä ja kun samanaikaisesti meillä kuitenkin keski ikä kasvaa koko ajan niin kyllä meidän täytyy huolehtia siitä että tämä eläkejärjestelmä on kestävä myös tulevaisuudessa ja oikeudenmukainen tulevia sukupolvia kohtaan

kun tätä tarkastelee yrittäjätaustaisena niin menoleik kaukset ovat varmasti pelottavalta kuulostava asia mutta toisaalta on hyvin itsestään selvää että meidän on tarkasteltava näitä syntyneitä lupauksia erilaisia menoautomaatteja muutoinkin aika kriittisesti koska hyvin helposti käy niin että muodostuu menoja jotka vuodesta toiseen ovat samansuuruisia tai parhaassa tapauksessa niitä kasvatetaan erilaisin perustein ja välttämättä niiden vaikuttavuus sitten tuolla ihmisten keskuudessa ei kuitenkaan ole niin suurta kuin mitä me ehkä ajattelemme

aivan äskettäin kuulin telan asiantuntijoilta että kuulemma jo ensi vuonna työeläkerahastoissa joudutaan nimenomaan näiden rahastojen tuottoihin mahdollisesti jo koskemaan jotta saadaan eläkkeitä maksettua joten meidän täytyy kun näitä päätöksiä tehdään toki olisi oikeudenmukaista eläkeläisiä kohtaan tätä ostovoimaa parantaa katsoa hyvin pitkälle tulevaisuuteen jotta ei olla sitten nuorempia sukupolvia kohtaan epäoikeudenmukaisia

eli tämmöinen taloustilanne pakottaa meidät arvioimaan mikä on todella tärkeätä ja miten me näitä yhteisiä verovaroja myös julkisia varoja kaikkein tehokkaimmin käytämme

siitä kiitos ministereille risikko ja rehula

kouluterveydenhuoltoon ja neuvolaan tulee ensi vuodelle lisärahoitusta lapsiperheiden kotiapua vahvistetaan takuueläke tulee käyttöön ja se on erittäin hienoa että nämä pienimmät äitiys isyys sairausrahat sidotaan nyt indeksiin kun ne jo aikaisemmin saivat merkittävän korotuksen tällä kaudella

kokoomus painottaa sitä että jos ja kun talouden tasapainotustoimiin joudutaan niin heikompiosaisten sosiaaliturvasta on huolehdittava

tämä tulee toki edellyttämään kunnilta paljon työtä sitä että tässä palvelureformissa todella edetään ja palveluja ryhdytään tuottamaan yhteistyössä huomattavan paljon tehokkaammin kuin nyt

valtiovarainvaliokunta lisäsi vielä rahoitusta päihdeäideille veteraaneille ja vielä tämä ammattikorkeakouluopiskelijoiden yths kokeilun aloitus on todella tervetullut asia

talousarvio sisältää erittäin hyviä uusia toimenpiteitä

minimiäitiyspäivärahat sidotaan indeksiin kun ne ovat aikaisemmin saaneet jo merkittävät korotukset kouluterveydenhuoltoon ja neuvolaan tulee panostuksia lapsiperheiden kotiapua vahvistetaan

hyvä ministeri

monissa puheenvuoroissa käytettiin painavia argumentteja sen puolesta että sen lisäksi että luomme jo ensi vuoden aikana kasvua ja työllisyyttä tukevia uusia toimia mahdollisesti menoleikkauksia joudumme tekemään ja toivottavasti vähemmän näitä talouden toimeliaisuutta syöviä veronkorotuksia

tämähän on näin että mitä enemmän pystymme näitä rakenteellisia uudistuksia tehokkaasti viemään eteenpäin niin sitä vähemmän tarvitsemme ikäviä menoleikkauksia tai sitten veronkorotuksia

on hienoa että ministeri risikon johdolla on valmisteilla tämä vanhuspalvelulaki jossa muun muassa näitä ikäihmisten palveluiden laatusuosituksia nostetaan lain tasolle

kuntauudistus on yksi aivan keskeinen asia viedä tulevaisuutta ja taloutta kestävällä tavalla eteenpäin ja siitä kiitos ministeri virkkuselle että olette tarmokkaasti vienyt tätä suomen tulevaisuuden kannalta ehkä kaikkein tärkeintä uudistusta eteenpäin

tällä kaudella sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on ottanut aikamoisen harppauksen kun viime viikolla teimme päätöksen siitä että terveydenhuoltolaki etenee

on aivan selvää että kun väki ikääntyy työtä tekevien määrä vähenee meidän taloutemme on kaiken kaikkiaan euroopan tilanteen takia hyvin epävarmassa tilanteessa niin meidän on reagoitava myös kunnissa siihen että taloutemme kestää jatkossa turvaamaan hyvinvoinnin kun palvelujen tarve koko ajan kasvaa

tämä on sisältölaki mutta ensimmäinen askel suuressa sosiaali ja terveydenhuollon reformissa joka sitten ensi hallituskaudella jatkuu rahoituslain ja järjestämislain muodossa

jos kunnat eivät ole taloudellisesti tarpeeksi vahvalla pohjalla niin kaikkien meidän kaikkien suomalaisten hyvinvointi vaarantuu

kaiken kaikkiaan kun jatkossa näitä uudistuksia tehdään ja uusia menolisäyksiä tehdään niin mielestäni niiden pitää olla sillä lailla vaikuttavia että niillä pystytään jatkossa sitten kustannustasoa madaltamaan että kun panostetaan johonkin uuteen asiaan niin sen täytyisi lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta ja tuoda uusia toimintatapoja

omassa maakunnassani etelä savossa on lähdetty tässä kuntauudistuksessa etukenossa liikkeelle ja pidän tätä erittäin hyvänä asiana

meillä on jo siellä savonlinnan seudulla kolme kuntaa tehnyt kuntaliitospäätöksen uusi kunta aloittaa vuoden alussa ja myös mikkelin seudulla kolme kuntaa on tehnyt samanlaisen päätöksen

kaiken kaikkiaan kunta ja palvelureformiin on saatava uutta vauhtia ja kuntalaisten palvelut on turvattava koska todellakin tämä ikääntyminen tuo meille uusia haasteita ja me tarvitsemme terveydenhuoltoon lisää käsiä jatkossa

työ etenee erittäin hyvin ja hyvässä hengessä

kyse ei sielläkään todellakaan ole vain vanhojen kuntien liimaamisesta yhteen vaan siitä miten saadaan vastattua tuleviin haasteisiin entistä vahvempana kuntana

valtionosuusuudistuksella tulee olemaan suuri merkitys ja sen tulee jatkossa ohjata nimenomaan ennalta ehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen jotta saadaan kustannuksia alemmaksi

arvoisa puhemies

erityisen tärkeätä näissä kuntaliitoksissa ja minusta se on yksi tärkeimpiä syitä miksi niitä pitää tehdä on paitsi palvelujen turvaaminen ja saada talous kestävälle pohjalle jotta voimme muun muassa hoivapalveluja tuottaa ikääntyvälle väestölle se että pystymme myös luomaan uutta elinvoimaa ja kilpailukykyä kunnissa

valtion talousarvioesitykset ovat usean vuoden ajan vahvistaneet kuntien rahoitusasemaa ja nyt synkistä alkuvuoden näyistä huolimatta kuntatalouden näkymät ovat parantuneet kuten ministerikin tässä meille kertoi

mutta toki meillä on valtavia haasteita edessä tulevina vuosina

kuntien tilannetta ovat erityisesti parantaneet valtion toimet kuten kelamaksun poisto ja yhteisöveron jako osuuden muutos ja kunnat ovat itsekin pystyneet hillitsemään menojaan

jos kunnalla ei jää rahaa ollenkaan oman toimintansa kehittämiseen yrittäjämyönteisen ilmapiirin luomiseen niin tulevaisuus ei näytä kovin vahvalta

tällä hetkellä valitettavasti monissa keskisuurissa ja pienissä kunnissa mielestäni kuluu liikaa aikaa keskinäiseen kilpailuun

siellä kilpaillaan yrityksistä siellä kilpaillaan työpaikoista ja kaikki se mitä voitaisiin yhdessä tehdä elinkeinoelämän ja yritysmyönteisen ilmapiirin kehittämisen eteen jää tekemättä

mutta haasteena meillä on se että kunnissa vanhoista toimintatavoista pidetään kiinni ja meidän tulisi kuitenkin kehittää palveluja niin että nykyresursseilla saisimme säilytettyä laadukkaat palvelut

tästä on valtavasti ihan konkreettisia kokemuksia itselläni muun muassa mikkelin seudulla kun toimin oman elinkeinoyhtiön hallituksen puheenjohtajana

miten saisimme kunnissa vauhtia näihin rakenteellisiin uudistuksiin ja tuottavuutta parantaviin uudistuksiin jotka ovat todella tarpeellisia ja pikaisesti

tämä kilpailu näkyy myös palvelujen tuottamisessa